mutta kyse on myös politiikan uskottavuudesta ja siitä millä tavalla näitä erilaisia aatteita ja poliittisia maailmoja tuonne maailmalle markkinoidaan kansalaisille ja tässä mielessä olin hyvin pettynyt että tänään teidän ryhmäpuheenvuorossanne esitettiin vääriä lukuja viime kaudella esitetystä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetista

ja niin kuin edustaja koskinen tässä jo totesi niin mielestäni tänään täällä kuullut puheenvuorot esimerkiksi pääministerin toimesta vain ikään kuin haastoivat meitä kaikkia siihen keskusteluun johon meidän on aidosti ryhdyttävä jotta me saamme selvän siitä mihin tämä koko unioni mihin euro on menossa

kai meidän nyt sentään tässä salissa täytyy pysytellä siinä mikä on oikeasti kirjoitettu sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettiin jos sitä täällä halutaan lainata ja siteerata

en kokenut samalla tavalla näitä pääministerin tämänpäiväisiä puheenvuoroja kuin ilmeisesti osa kansanedustajista täällä tänään koki ja toivon että yhtä mieltä olemme varmasti siitä että meidän on laitettava suitsia näille markkinavoimille jotta me saamme palautettua näihin järjestelmiin sitä kansanvaltaa joka tänne kuuluu näihin nimenomaisiin saleihin eri puolilla eurooppaa

ja edelleenkään edustaja kettunen kun olette puhunut paljon ja moni teistä perussuomalaisista tänään täällä oikeudenmukaisuudesta joka on niin kuin jo äsken sanoin sosialidemokraateille todella tärkeä teema ja jonka johdosta meidän budjetissamme on perusturvan korotus monia oikeudenmukaisuuteen tähtääviä toimia en ole saanut teidän vastaustanne tänään tähän uuden perintöveroluokan kysymykseen joka on oikeudenmukaisuustoimi verotuksen oikeudenmukaistamistoimi ja te vastustitte sitä

tämä ei mene minun logiikkaani että miten voi puhua yhtä ja toimia taas

yleiskeskustelu

arvoisa puhemies

me olimme tukemassa näiden erilaisten järjestelmien rakentamista jo oppositiossa ollessamme mutta emme tukipaketteja hinnalla millä hyvänsä vaan vakuudet pitää olla järjestettyinä

sitten vähän hämmentävää puhemies on se että kun toisaalta kritisoidaan kovasti esimerkiksi euroa ja sitä että eurossa on ollut näitä valuvikoja jotka ovat siis sallineet tämänkaltaisten kriisien synnyn niin sitten samat puhujat jotka kritisoivat näitä valuvikoja ovat sitä mieltä että mitään yhtenäisiä pelisääntöjä tai mekanismeja ei saisi olla

eikö jos me olemme menneet tähän yhteiseen valuuttaan meillä olisi pitänyt alusta lähtien olla paremmat mekanismit joilla me olisimme valvoneet sitä toimivatko nämä maat sillä tavalla kuin olemme yhdessä sopineet

tässä jo aiemmin keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen että nämä maksujen korotukset lisäävät myös eroja kansalaisten välillä johtuen siitä että kunnat ovat erilaisessa tilanteessa

kyllä kai meidän lainsäätäjinä pitää nimenomaan olla katsomassa että kansalaiset olisivat mahdollisimman tasa arvoisessa asemassa jotta ei synny sellaisia kohtuuttomia tilanteita joita väitän näiden valitettavien korotusten johdosta tulee nyt syntymään

itse asiassa kysymykseni liittyykin siihen että esimerkiksi lääkäriliitto kirjallisessa lausunnossaan jaostossamme kertoi että näiden maksujen korotus tulee käytännössä lisäämään sitä palveluiden alikäyttöä eli ihmiset eivät hakeudukaan hoitoon ajattelevat että tulee liian kalliiksi en mene ja se lisää kustannuksia koska mennään vasta myöhemmin hoitoon ja silloin kustannukset ovatkin suuremmat yhteiskunnalle

kuinka tarkasti ministerit aiotte nyt seurata tätä kehitystä ja millä keinoin puututte siihen jos näyttää siltä että homma lähtee lapasesta

kun eduskunnassa päätettiin nykyisestä rakenteilla olevasta yksiköstä olkiluotoon äänestin ydinvoiman lisärakentamista vastaan

olin tuolloin paitsi ympäristövaliokunnan myös talousvaliokunnan jäsen ja itse asiassa nykyisen pääministeri mari kiviniemen kanssa yhdessä yömyöhällä sorvasimme talousvaliokunnan vastalausetta

nyt tilanne on vähän toinen

vuosien varrella lukuisissa tilaisuuksissa olen perustellut sitä miksi suhtaudun ydinvoimaan kriittisesti ja monet kerran minulle on todettu muun muassa että olisit kyllä muuten ihan hyvä kansanedustaja mutta kantasi energiapolitiikassa on väärä ja olen tullut tituleeratuksi tunteelliseksi hörhöksi viherpiipertäjäksi naiiviksi tietämättömäksi sekä vastuuttomaksi

en tiedä oikein minkä vuoksi suomessa ja juuri suomessa tämä todistustaakka on kääntynyt näinpäin eli me ydinvoiman vastustajat joudumme kerta toisensa jälkeen ikään kuin tilille kannastamme mutta ydinvoiman kannattajat eivät joudu kovinkaan usein vastaamaan ydinvoiman todellisista kustannuksista sähköntarpeen ennusteista tai ydinjätteen loppusijoituksesta ja niihin liittyvistä kysymyksistä

arvoisa puhemies

en ensimmäisessä käsittelyssä ollut paikalla enkä päässyt käyttämään puheenvuoroa ja nytkin vaikuttaa siltä että ääni meinaa hävitä kokonaan mutta yritänpä nyt aivan historiaakin ajatellen pöytäkirjoihin saada nämä omat näkemykseni tässä vaiheessa tätä asiaa sanottua

ydinvoiman lisärakentaminen ei nähdäkseni tässä tilanteessa ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista kuten ydinenergialaki edellyttää

meillä on mahdollisuus valita toisin ja ympäristövaliokunta päätyikin toiseen ratkaisuun niin kuin täällä on keskustelussa tänään jo tullut ilmi ja arvoisa puhemies sanon tässä nyt jo pöytäkirjaan että tulen pyytämään vielä toisen puheenvuoron jossa sitten aion keskittyä tämän ympäristövaliokunnan kannanottoihin

kankaanniemi tuossa muisteli kymmenen vuoden takaisia puheenvuoroja tästä samasta asiasta ja muistan nuo puheenvuorot oikein hyvin koska itse oli silloin talousvaliokunnan jäsen

ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksia ilmastopäästöihin on kovasti korostettu mutta mielestäni niitä on pahasti liioiteltu

arvoisa puhemies

ydinvoima ei sovellu heikon säädettävyytensä johdosta korvaamaan lauhdesähköä ja sitä ei näin ollen myöskään voida käyttää kaukolämmön tuotantoon

tässä keskustelussa jota julkisuudessakin on käyty on monessakin yhteydessä todettu että nykyinen lainsäädäntö on näiltä osin sekava

varmasti se sitä osittain onkin mutta aika monet meistä silti tuntuvat tietävän miten se oma lähikauppa on auki milloin sinne pääsee milloin ei

sitten kun kuuntelee käytettyjä puheenvuoroja tämän asian yhteydessä esimerkiksi näiden erilaisten kauppakeskusten edustajien toimesta niin sekavaksi tämä tuntuu jäävän sillä joissakin julkisissa puheenvuoroissa on kerrottu että kauppakeskus voi esimerkiksi tehdä niin että yksi kerros kauppakeskuksesta on auki jonakin sunnuntaina ja jokin toinen kerros toisena sunnuntaina

missään maailmassa ei loppusijoitusta ole kyetty ratkaisemaan

on hyvä että suomessa tätä ydinjäteasiaa yritetään hoitaa vastuullisesti mutta lopullista vakuutusta ydinjätteen turvallisesta loppusijoituksesta kallioperäämme ei voi kukaan antaa

arvoisa puhemies

avoimilla sähkömarkkinoilla hintalapussa ei kuitenkaan lue energian kotimaata

sähköntuonti suomeen johtuu siitä että hinta venäjällä on noin puolet pohjoismaiden hintatasosta ja niinpä tuontiriippuvuuden väheneminen tulevaisuudessa ei välttämättä ollenkaan ratkea tällä lisäydinvoiman rakentamisella

suurena asiana pidän itse kaupan rakenteen muutosta ja pelkään että tällä esityksellä toteutetaan kaupan rakenteen raju muutos

aivan aluksi on kyllä todettava että murusen antaminen omasta hyvinvoinnistamme maailman köyhimmille on vastuullista politiikkaa

jos nyt annetaan luvat kahdelle uudelle entistä huomattavasti suuremmalle ydinvoimayksikölle ja toteutetaan luvatusti uusiutuvien paketti suomesta tulee suurella todennäköisyydellä sähkön viejä mutta jätteethän jäävät kuitenkin meidän hoidettavaksemme tänne suomeen

sillä toteutetaan maailmanlaajuisia ihmisoikeustavoitteita ja ihmettelen kyllä niitä jotka tätä pientä muruakin yrittävät vielä leikata

puhemies

on selvää että kehitysyhteistyön vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja sen on myöskin valiokunta omassa mietinnössään todennut

maailmassa on käynnissä suuri energiamurros ja meidän pitäisi olla mukana tässä murroksessa ja koettaa löytää suomelle suomalaiselle teollisuudelle elinkeinoelämälle ja kansalaisille siitä se hyöty tästä murroksesta joka on meneillään

ja pahoin kyllä pelkään että tämä muutos tulee aiheuttamaan sen että ainakaan jompikumpi näistä liikkeistä ei pysy mukana tässä kilpailussa

erityisen tärkeänä pidän naisten ja tyttöjen aseman parantamista joka ilmeisesti tuleekin olemaan näissä hankkeissa keskeisellä sijalla

tätä perustelen sillä että kahdeksan kilometrin päässä sijaitsee niin yhden jos toisenkin isomman kauppaketjun isoja pellolle rakennettuja marketteja

haluaisin vielä kysyä ulkoministeriltä sitä että nyt kun olemme tässä arabikevään jälkeisessä ajassa miten tämä budjetti ja tulevat budjetit antavat meille mahdollisuuksia toimia näiden valtioiden demokratiatyön tukena jatkossa

lopetan arvoisa puhemies siteeraukseen ympäristötaloustieteen professori anni huhtalalta joka kirjoitti helsingin sanomien vieraskynä palstalle

tämä tulee kyllä tarkoittamaan sitä että kun näillä isoilla automarketeilla on mahdollisuus ostaa sisään paljon suurempia tavaraeriä ja myydä niitä halvemmalla kuin näiden pienten liikkeiden niin asiakkaalle se euro on edelleenkin kova konsultti

pääoma sidotaan tuotantotapaan jonka riskit on ulkoistettu yhteiskunnalle

se tarkoittaa siis sitä että tuo kysyntä joka tällä hetkellä suuntautuu pieniin liikkeisiin tulee suuntautumaan tämän muutoksen jälkeen suuriin liikkeisiin

lisäksi pelkään että uhkana on se että ilmastotavoitteissa joita tämä hallitus niin kovasti täällä monissa muissa asioissa markkinoi ei myöskään päästä eteenpäin tällä muutoksella

arvoisa herra puhemies

kriisiä on yritetty jo pitkään ratkoa ja me kaikki olemme saaneet huomata että myös kansalaiset alkavat olla varsin kyllästyneitä tähän tilanteeseen

mutta jos tavoitellaan tiivistä yhdyskuntarakennetta ja ylipäätään ilmastopoliittisten toimien vaikuttavuutta tässä valtakunnassa niin silloin pitäisi kyllä erityisen tarkasti hallituksen tasolla kyetä katsomaan miten nämä eri politiikkatoimet vaikuttavat tuohon tavoitteeseen

se on ymmärrettävää kun ajattelee minkälainen on ollut viimeisten vuosien aikana se julkikuva joka tämän talon työstä ulospäin välittyy

olemme milloin ratkomassa kreikan järjestelyjä milloin uusien mekanismien asioita ja hoitamassa samalla haasteellisia vakuusneuvotte luja

varmasti monet ainakin meistä suuren valiokunnan jäsenistä olemme toivoneet joka kerta tuonne kokouksiin mennessämme että kunpa tämä olisi viimeinen kerta kun ratkomme tätä asiaa ja kyllästyminen alkaa olla lähellä koska joka kerta joudumme vähän samojen asioiden äärelle palaamaan ja joudumme kysymään sitä samaa kysymystä jota kansalaiset kysyvät meiltä

ihmettelen kyllä suuresti sitä että nimenomaan vihreät jotka ovat tässä asiassa olleet suuna päänä huutamassa tiiviimpää yhdyskuntarakennetta ja ilmastopolitiikan huomioimista tekevät näin päinvastaista politiikkaa tässä yhdessä asiassa

puuttuisin nyt tähän käytyyn keskusteluun siltä osin että mielestäni on vähän valitettavaa se että kun me opposition edustajat täällä esitämme mielestäni ihan asiallisia kysymyksiä ja kommentteja näihin kysymyksiin jotka tänään ovat esillä niin aika usein täältä sitten aletaan salin puolelta hallituksen riveistä haastamaan näillä peruutuspeilipeleillä tätä kuviota

kansalaisten kannalta koska meidän väestömme on ikääntymässä olisi äärimmäisen tärkeää että lähipalvelut löytyisivät kävelymatkan päästä ei niin että niihin täytyy lähteä autolla tekemään matkaa

tämä kriisi on niin vakava paikka koko euroopalle mutta me poliitikot emme voi kyllästyä ja nostaa tassuja pystyyn ja todeta että antaapa olla kyllä joku varmaan jossakin hoitaa nämä asiat vaan meidän on vastuullisina päättäjinä koetettava löytää niitä keinoja

iäkkäällä väestöllä juuri äsken keskustelimme jo täällä ajokorttiasioista ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta sinne pellolla olevaan markettiin lähteä autolla käymään enkä tiedä onko se ilmastopoliittisesti tai liikenneturvallisuudenkaan kannalta välttämättä hyvä asia että sinne lähdetään seikkailemaan ostosten perässä

meillä on oikeus käydä tätä keskustelua esittää nämä kysymykset tässä salissa näille ministereille

sitten rohkaisisin ministeri rehulaa erityisesti kun hän tuntui olevan vähän jo sitä mieltä kannattaako tässä ollenkaan keskustella jos ovat näkemykset näin kaukana

mutta puhemies valitettavasti tänäänkin tässä keskustelussa on kuultu vähän liian vähän näitä vaihtoehtoisia malleja tälle hallituksen esittämälle tielle tai niitä kehityspolkuja joihin opposition esittämät vaihtoehdot sitten meidät johtaisivat

heitteillejätöstä muuten muistelen että saattoi olla että viime kaudellakin kun istuin toisella puolella tuota lavaa jo käytettiin kuulkaa tällaista termiä

tosiasia on se että useiden työntekijöiden tästä eteenpäin on pakko ottaa niitä sunnuntaitöitä vastaan vaikka ei haluaisikaan

täällä voidaan väittää vastaan mutta itse olen ollut kaupan alalla paljon töissä ja tiedän tämän aika tarkasti mikä se tosiasiallinen tilanne siellä on

että voidaan tarkistella mistä puolueista ne heitot tulivat mutta koetetaan olla ihan asiallisia ja esittää ihan asiallisia kysymyksiä

erityisen valitettavana pidin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa käytettyä kieltä jossa eteläeurooppalaisten maiden työttömiä ihmisiä ja yrityksiä ilkuttiin kolme iloista rosvoa lastenlaululla

vaikka me olemmekin itse hoitaneet viimeiset parikymmentä vuotta asiamme hyvin olemme nyt niiden joukossa jotka voivat vaatia muilta parempaa kuria niin vähän kannattaa olla historian ymmärrystä ja katsoa sinne parinkymmenen vuoden taakse minkälaisissa vaikeuksissa itse olimme ihan itse aiheutetuissa ongelmissa vakavissa ongelmissa joista onneksi selvisimme

kauppa määrittää yhteiskunnan rytmiä ja rakennetta aivan toisella tavalla kuin ne palvelut joita nyt tässä tämänkin esityksen julkisessa keskustelussa on verrattu kaupan palveluihin

mutta niistä ajoista meillä jokaisella luulisi olevan mielessä se että nämä asiat eivät ole mitään vitsejä ja varsinkaan kansalaisten kannalta ne eivät ole mitään hauskoja one linereita joita täällä poliitikot heittelevät vaan vakavia asioita joissa ihmiset sitten meihin luottavat että me yritämme parhaamme mukaan niitä ratkoa

puhemies

hämmentävältä tuntuu vähän sekin että monet jopa suuren valiokunnan jäsenet täällä kertovat totuutena että nämä päätökset olisivat poissa suomalaisesta terveydenhuollosta koulutuksesta ja puolustusvoimista

minä nyt haluan vedota kyllä siihen että jokainen suuren valiokunnan jäsen tähän mennessä olisi ymmärtänyt että näissä päätöksissä on kyse espanjalle annettavasta lainasta jota vielä meidän vakuutemme turvaavat

kyllä sieltä jos mistä on tähänkin asti keskellä päivääkin onnistuttu käymään hakemassa vähän lisää juotavaa niin jos se vielä yöllä on auki niin kyllä sinne monennäköiset probleemat kerääntyvät kassahenkilökunnan hoidettaviksi

valtiovarainministeri urpilainen kävi tätä asiaa tänään suuressa valiokunnassa seikkaperäisesti läpi monissa muissakin valiokunnissa asiantuntijat ovat tänään tätä käyneet läpi ja täällä suuressa salissakin tätä esiteltiin

tämä esitys on ala arvoisesti valmisteltu ala arvoisesti valmisteltu kun se ei sisällä edes sanana mainintaa yksintyöskentelystä se ei pidä edes koko sanaa yksintyöskentely sisällään

sitaatti valtiovarainministeriltä

jo tämän perusteella minusta olisi syytä hylätä koko homma koska täytyisihän lainsäätäjän eteen tuoda semmoinen paketti joka ottaa näin isossa mittakaavassa olevan asian eri puolet esille nostaa ne keskusteluun

lopuksi arvoisa puhemies kun silloin edellisen kerran tätä asiaa käsiteltiin me laadimme pitkän listan asioista jotka täytyy tuoda eduskunnalle selvitettäväksi ennen kuin tämän asian osalta liikutaan mihinkään suuntaan

sillä listalla olivat muun muassa yksintyöskentely julkisen liikenteen järjestäminen kaupan rakenteen palvelut ja päivähoitopalvelut

olen erittäin pettynyt siitä että kun hallitus tuo tänne esityksen niin vähintä mitä olisi tehtävissä on se että luetaan edelliset mietinnöt aiheesta ja katsotaan mitähän se eduskunta on näistä asioista viimeksi tuumannut

se on tämän talon meidän kaikkien päätäntävallan ja demokratian aliarvioimista että näillä listoilla ei ole ollut mitään käyttöä näillä toiveilla edellytyksillä kun tätä lakiesitystä on valmisteltu

talousvaliokunta on hyvässä mietinnössään koettanut niitä nostaa esille mutta eivät ne lausumilla ratkea

arvoisa puhemies

tätä venäjän tuontia on tietenkin pohdittava monelta kannalta mutta tällä hetkellä on aivan selvää se että venäjältä tuodaan meille sähköä koska se on halvempaa

skinnari tässä totesi niin onhan siellä venäjällä nytkin aika lailla ennen tätä taantumaa kasvua ollut eikä se sähköntuonti siitä mihinkään ainakaan kovin paljon notkahtanut

kyllä tähän kokonaisuuteen pitäisi paneutua mitä kaikkia muita toimenpiteitä meillä on olemassa jotta me voimme kotimaisin voimin tuon tarvitsemamme sähkön tuottaa

tähän juuri liittyy se linjaero joka selvästikin vallitsee talousvaliokunnan enemmistön ja ympäristövaliokunnan enemmistön välillä

meidän valiokunnassamme näkemys oli se että lisäämällä uusiutuvien tuotantoa myöskin sähkötuotannossa bioenergian osuutta ja sitten tekemällä tehokkaita toimia energiatehokkuuden osalta pääsemme näihin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

mutta totean nyt kuitenkin eduskunnan pöytäkirjoihin ministeri pekkarinen että ympäristövaliokunnan puheenjohtajana voin vakuuttaa teille että olen selvillä kaikesta siitä informaatiota mitä teidän koneistonne on tuottanut jopa siitä materiaalista mitä te ette ole näissä keskusteluissa täällä syystä tai toisesta niin paljon välittänyt kertoa meille

te unohdatte jatkuvasti näitä terawattitunteja pyörittäessänne tiettyjä lukuja varmaankin aivan tietoisesti ja tässä on ministeri pekkarinen teidän ja minun välinen ero

arvoisa herra puhemies

lupailin tuossa aiemmassa puheenvuorossani että joitakin ympäristövaliokunnan kannanottoja tässä myöhemmässä puheenvuorossani tulen puheenjohtajaroolissa kertomaan mutta tätä ennen haluaisin vielä palata tähän salissa velloneeseen keskusteluun tästä vaihtoehdottomuudesta

minusta on hyvin vaikea nähdä miksi todellakin me jotka emme kannata lisäydinvoiman rakentamista joudumme ikään kuin kerta toisensa jälkeen täällä selostamaan että kyllä vaihtoehtoja on

epäilen kyllä että ei kukaan tai ainakin hyvin harva kansanedustaja voi väittää että koko hänen kuulemansa asiantuntijakierros tässä talossa tämän prosessin aikana olisi ollut yhtä auvoa ja yksimielisyyttä

kyllä niitä vaihtoehtoisia malleja on tuolla valiokuntatasollakin kuultu lukuisia ja sen vuoksi tämä jatkuva kysely täällä ja meidän tenttaamisemme on niin kuin saamassa kummallisia sävyjä kun ottaa huomioon että me emme ole saaneet vastauksia moniin niihin kysymyksiin joita me olemme puolestamme esittäneet ydinvoiman kannattajille

eli toivoisin että tutustuttaisiin näihin asiakirjoihin eikä vain hoettaisi talousvaliokunnan enemmistön kantoja täältä mietinnöstä koska tämä sisältää myös esimerkiksi tämän ympäristövaliokunnan enemmistön lausunnon joka päätyi päinvastaiselle kannalle ja siitä puhemies nyt joitakin poimintoja

ensinnäkin periaatepäätökset ydinvoiman lisärakentamisesta vaikuttavat hyvin olennaisella tavalla koko suomalaisen energiatuotannon rakenteeseen